yksi pullonkaula terveyspalveluissa on hoitohenkilökunnan saaminen julkisiin palveluihin ja henkilökunnan jaksaminen on monesti äärirajoilla ja tähän toivon jatkossa erityishuomiota

minä voin kertoa kansaneläkelaitoksen valtuutettuna että nuorten mielenterveys ja psyykkisten häiriöiden vaikutukset työkyvyttömyyteen ja muuhun ovat räjähtämässä nyt

lähiliikenne itä suomessa lakkaa lähes kokonaan poikittaisyhteyksiä koko maassa torpataan

se on meille myös voimavara sillä sternkin on todennut että ilmastonmuutos on eräänlainen markkinahäiriö joka tulee synnyttämään voittajia ja häviäjiä

eu on ilmastopolitiikassaan oikealla tiellä

pohjanmaan ja keski suomen junaliikennettä karsitaan rankalla kädellä

siksi on niin tärkeää pitää huolta suomalaisesta maaseudusta ja sen ihmisistä

itse asiassa jotta koko ihmiskunta voittaisi ja myös suomalaiset selviäisivät globaalissa markkinataloudessa ilmastonmuutoksen torjuntaan satsaaminen on järkevää politiikkaa

elikkä tämä on hyvin tärkeä odotettu

ei tarvitse kuin katsoa niitä uhkia mitä on monella alueella työpaikkojen saannissa teollisuudesta munatuotteita juva numeroita meillä sielun säilyttämisestä teollisuudessa

keskustelu on päättynyt

ennuste

hallitus perustelee säästöjä vähäisillä käyttäjämäärillä mutta tämä ei toimi uudenmaan y junan lakkautuksen perusteluksi

selvien vaikerrusten sisällön mietinnön mukaisena että eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän vaikerrus hylkäämisestä dr

tällä hetkellä pientuottajat ovat sähkömarkkinoilla keskenään eriarvoisessa asemassa koska sähköyhtiön ei tarvitse korvata pientuottajan verkkoon syöttämästä sähköstä mitään

myös sellaiset älykkäät kaksisuuntaiset sähköverkot kehittyvät joissa energiaa on mahdollista siirtää nopeasti ja tehokkaasti pitkiäkin matkoja jokseenkin samoin periaattein kuin internetin kaapeleissa

sadat ihmiset läntisellä uudellamaalla kulkevat päivittäin arjen työ koulu ja opiskelumatkoja y junalla karjaalta inkoon siuntion ja kirkkonummen kautta helsinkiin

arvoisa puhemies

y junan säilyminen entisellään maksaisi vain miljoona euroa jolla kustannetaan hyvinvointia ja sujuvaa arkea radan varteen

energiatilannettamme on pitkään leimannut ydinvoiman odotus ja sitä kautta energiainvestointien lamaannus

ydinvoimaan liittyy valtavia riskejä niin uraanin louhinnassa kuin sähköntuotannossakin kun uusiutuvat energiat tuovat reilusti kotimaista työllisyyttä ja hyvinvointia

palmuöljyn käyttö polttoaineena lisää sademetsien raivaamista tuhoaa hiilinieluja tuhoaa merkittäviä määrää biodiversiteettiä ja myös maailman orankikanta on uhattuna

mikään bussiyhteys ei korvaa junan nopeutta ja virtaviivaisuutta

tynkkynen viittasikin jo vihreiden vihreän kasvun malliin joka nojaa energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan

energiatehokkuuteen esimerkiksi kulutushuippuja tasaamalla älykkäillä sähköjärjestelmillä ja tuulisähköä esitämme kolmanneksen enemmän kuin hallituksen linjauksessa on

tänään pääkaupunkiseudun päättäjillä on hsln hallituksessa hyväksyttävänä ratkaisu joka pelastaa pieniltä osin y junan liikennettä

kysyisinkin miksi ei ole otettu huomioon teknologian ja innovaatioiden merkitystä energiatehokkuutta ja sitä että kehitettäisiin uusia innovaatioita sähkön ja lämmön tuotantoon ja uusiutuvasta energiasta saisi myös sähköenergiaakin huomattavasti enemmän irti kuin mitä hallitus nyt linjaa

arvoisa puhemies

lisäselvityksiä tarvitaan muun muassa suomeen soveltuvasta lain muodosta vuosittaisesta päästövähennysprosentista ja hiilibudjetin kauden kestosta sekä soveltamisalueista

investointi on suuri eikä fennovoiman lupaama takuuhinta osakkaille vaikuta edulliselta vertailtaessa arvioihin sähkön markkinahinnan kehityksestä

yksi hyvä esimerkki uusiutuvasta uudesta innovaatiosta on grätzel aurinkokenno valoherkistetty todella tehokas ja erinomainen innovaatio

ilmastotieteen mukaan tämä on teollisuusmailta tarvittavien päästövähennysten minimitaso ja miniminopeus jotta ilmastokatastrofi voidaan välttää

keskeisiä toimia ovat energiatehokkuuden radikaali parantaminen fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen nopealla aikataululla uusiutuvien energianlähteiden käytön merkittävä lisääminen ja elämäntavan muutokset

nykyisen rantaradan junaliikenteen turvaamiseksi tarvitaan laaja rantaradan kapasiteettia sekä turvallisuus ja ohjausjärjestelmää koskeva kehittämisohjelma

tämä merkitsee parempaa ratakapasiteettia pasilan ja helsingin keskustan välille kaupunkirataa espooseen lisäraidetta espoon ja kirkkonummen välille sekä useampia junan kohtauspaikkoja kirkkonummen ja turun välille

hyvinvoinnin mittaamisen kannalta pitäisi luopua siitä että mitataan hyvinvointia vain bruttokansantuotteen kautta ja pitäisi lisätä onnellisuusindeksi hyvinvoinnin mittaamiseen

uudellamaalla on paljon tarpeita parantaa raideliikennettä

itäiselle uudellemaalle tarvitaan myös uudet raiteet missä toki helpottaa vanhan ratapohjan hyödyntäminen ja kunnostaminen henkilöliikenteelle

hankohyvinkää radan sähköistys taas on hanke joka edistää asukkaiden liikkumista elinkeinoelämän kuljetuksia kaavoitusta ja vientiä

minusta fennovoiman ydinvoimahanke ei ole suomen yhteiskunnan kokonaisedun mukainen eikä kannatettava

sähköistyksessä on edettävä suunnitelmista tekoihin

minua huolettaa raiteiden kunto ja se että nyt hallituksen suunnitelmissa lakkautettavissa yhteyksissä raiteiden annetaan rapistua käyttökelvottomaan kuntoon

arvoisa puhemies

eurooppaa on kohdannut nyt yksi suurimmista humanitäärisistä kriiseistä koskaan ja on hyvä että suomi on kantamassa vastuuta ja ottamassa pakolaisia eteläisistä maista joissa on paljon painetta tulijoista

arvoisa puhemies

kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittäminen ict puolella on todella tärkeää kustannustehokkuuden parantamiseksi ja säästöjen saamiseksi kuntatalouteen

on tärkeää löytää laillisia ja turvallisia reittejä jotta vältytään ihmishenkien menetykseltä ja saadaan kriisiin ratkaisuja

arvoisa puhemies

tasa arvoisen hyvinvoinnin jälleenrakentaminen on seuraavan hallituskauden iso haaste ja on todella hyvä että eri puolueet kertovat täällä omia vaihtoehtojaan ja myöskin voi arvioida tahtoa ja halukkuutta hyvinvoinnin parantamiseen

on käsittämätöntä ettei kreikka ole hyödyntänyt aurinkoenergiaa

onko eun kokouksissa keskusteltu mahdollisuudesta ottaa käyttöön humanitääriset viisumit

kokoomus on puheissaan ja omassa ryhmäpuheenvuorossansakin todennut että työnteon pitää aina kannattaa pitäisi aina pystyä ottamaan vastaan pätkätyötä ilman että siitä olisi haittaa

suomen maakuntajohtajat ovat tiedottaneet huolestaan sipilän hallituksen pitkäjänteisyyden puutteesta koskien suuria tarpeellisia uusia liikenneinvestointeja

kysyisin arvoisalta ministeriltä

mikäli kansallista näkemystä lähivuosien isoista liikennehankkeista ei synny menetämme mahdollisuuden hyödyntää niihin liittyvää rahoitusta euroopan unionista

esitettiin että vammaisille pitäisi saada pysyvä palkkatuki ja käsittääkseni näin onkin näin olen ymmärtänyt mikä on erinomaisen hyvä asia

joukkoliikenne on asukkaiden palvelua ja varsinkin suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa siihen on panostettava

eussa sovittuun tukipakettiin sisältyy kreikan velkajärjestely ja yksityisten velkojien velan puolittaminen jolloin sijoittajat saavat tilalle vähäriskisempiä papereita

arvoisa puhemies

hallituksella on korkeat ja hyvät tavoitteet luomu ja lähiruuan edistämisestä ja varsinkin tässä tilanteessa kun on häiriötä venäjän viennissä ja viljelijöillä on kova ahdinko

siihen olisi hyvä tällainen reppuraha pysyvä tuki pysyvä ratkaisu joka viedä yritykseen kuntaan valtiolle minne vaan pääsee työhön

kysynkin mitä hallitus on tehnyt edistääkseen julkisissa hankinnoissa kotimaista lähi ja luomuruokaa

toiseksi esittäisin ministerille vetoomuksen eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmäkeskuksen rahoituksesta

tämä keskushan toimii tampereen yliopiston yhteydessä ja on kansainvälisesti tunnettu huippuyksikkö

arvoisa puhemies

teollisuutta kiinnostavat usata myöten nämä eläinkokeettomat menetelmät